sitä käydään useimmiten nimenomaisesti uhanalaisten lajien kustannuksella kuten tiikeri on yksi tällainen esimerkkilajiryhmä

pulliainen puhui asiaa ja tämä viimeinen kommentti näistä valaanpyyntiin liittyvistä lahjuksista ja muista on hyvin osuva

tämä on ehkä sellainen merkittävämpi näkökulma koska näitä hedelmöittyneitä munasoluja kyllä siirtyy jatkuvasti muualle eli niitä menstruoidaan pois ja ei voida tässä katsannossa katsoa elämän syntyneen

arvoisa puhemies

tämä tältä osalta on tärkeätä ja on tietysti hyvä jos suomi pystyisi myös kansainvälisesti olemaan äänitorvena näissä asioissa nimenomaan cites asetuksen toteuttamisessa

kysymyksessä on vaarantamiskielto ja valiokunnan mietinnössä todetaan että suojelun turvaaminen voidaan toteuttaa vain silloin vaarantamiskiellolla kun tämä on tämä on välttämätöntä jotenka arvoisa puhemies esitän että tämä vaarantamiskielto on kuitenkin määrättävä aina kun suojelun turvaaminen sitä edellyttää

valaanpyyntikomissio pitää säännöllisesti kokouksia ja siellä enemmistöpäätöksellä tehdään suojelupäätökset ja siellä on todella osto ja myyntiliike ollut käynnissä

eli kyllä se elämä syntyy sitten kun tapahtuu tämä yhteys nimenomaan tämän äidin elimistöön

kaiken kaikkiaan tämä on tärkeä asia koska saimaannorpan suojelu ja tulevaisuus on vain suomesta riippuva asia ja tuo asia suojelu on edelleenkin kesken

muun muassa sellainen merkittävä rantavaltio kuin mongolia kuuluu näihin valaanpyyntiä kannattaviin maihin karibian pienet saaret ja monet afrikan köyhät maat

näin ollen tässä laissakin on ympäristöministeriö tuonut esiin antaessaan tämän esityksen eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä presidentti on sen antanut nimenomaan sen että maankäytön tulee sopeutua maisemaan ja ympäristöön

heidät on siis ostettu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pulliainen käytti hyvän puheenvuoron niin kuin hän on aina tehnyt vastaavien veroasioita koskevien tiedonvaihtosopimusten kohdalla joita on eri maiden kanssa tehty

sieltä tuodaan toyotaa ja mitsubishia ja meidän pitäisi kyllä siihen asettaa kysymysmerkki

pääasia on mikä on tilanne tällä hetkellä arvoisa ministeri ja hallitus

mutta nyt käytännössä on kuitenkin ilmennyt että on myös muita kuin asuinkäytössä olevia huoneistoja jotka on sitten huomioitava tässä kysymyksessä kun asetetaan tämä maksuvelvoite

haluaisin painottaa siinä esiin tullutta eläintensuojelunäkökulmaa että tämä laki edistää eläinsuojelua

sata yksilöä hävisi jonnekin ja ainakin muutama panta pannoitetuilta susilta on löytynyt ojanpohjista

hallitus ei ole pystynyt eläinsuojelusta pitämään huolta

näin ollen tässä ei ole mikään helpotuslaki tuulivoiman rakentamiselle mitä ehkä ed

tuotantoeläinten kohdalla sikatiloilla tilanne oli vastikään esillä

tiedämme että jatkuvasti tulee huonoon eläintenpitoon puutteellisiin olosuhteisiin liittyviä tietoja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

esitän vastalauseen mukaista muotoilua

näin ollen tämä on eräs ongelma tässä keskustelussa

nyt on turkiseläinten kohdalla

kysymys on huonosta hallinnosta ja siitä vastaa koko hallitus ei ainoastaan maa ja metsätalousministeri joka kyllä aika pontevasti aina puolustelee nykytilannetta sillä että tulevaisuudessa on paremmin mutta tämä tulevaisuudenusko ei riitä

eli kysymys on tässä mielessä aika tavalla juridinen että tätä pykälää on täsmennetty

nepponen mainitsi myös sen että pedot syövät poroja ehkä kotieläimiä ja riistaeläimiä

eläimiä pidetään huonosti ne menehtyvät janoon nälkään ja sitten tämä eläinten pitopaikkakaan ei ole aina ihan selvillä

päinvastoin se on luonut sen tyyppisiä käytäntöjä joissa voidaan kasvottomasti toimia pörssissä sijoittaa ilman tietoa sijoittajan taustoista ja näin ollen on ollut tekemässä suomesta pientä veroparatiisia

haluaisin todeta myös sen että täällä valiokunnan lausumaehdotuksessa silloin kun käsiteltiin asunto osakeyhtiölakia ainut ponsi jonka valiokunta lausui koski nimenomaan tätä hissiasennusta ja siitä koituvia kustannuksia

samalla tietysti se pieni helpotus jos nyt näiden helpotusten suuruudesta voi puhua löytyy sieltä että tämä rakennusluvan myöntäminen tapahtuu nimenomaan yleiskaavakäsittelyn perusteella jo käytännössä

nyt osa näistä tiloista oli sertifioituja tiloja ja oikeutta eläimille järjestön mukaan myös yksi tila kuului suomen turkiseläinten kasvattajain liiton hallituksen puheenjohtajalle jotenka mistään sellaisista rajatapaustiloista ei ole voinut olla kysymys vaan käytännöstä joka hyväksytään ja joka hiljaisesti hyväksyy myös selvät eläinsuojelurikokset

tässä mielessä lain uudistaminen on varmasti paikallaan ja koko eläintunnistusjärjestelmän uudistaminen

tässä mielessä en kovin paljon näkisi ongelmaa

tämä on asia joka on hyvä huomioida

aina kun on rahasta kysymys joudutaan tällaisiin tilanteisiin jonka ed

tähänhän saakka eusta on lähinnä tullut näitä vasikoiden korvia silpovia tai niihin kiinnitettäviä tunnistusmerkkejä mutta nyt tämä esitys on selkeästi laaja

se on tietysti selvää että ongelmayksilöt on hoidettava ja siitähän on vahva yksimielisyys

arvoisa puhemies

silloin tietysti yleiskaavakäsittelyn tulee olla mahdollisimman laajaa johdonmukaista ja eri näkökulmat huomioivaa

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys siis koskee laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista eun alueelta

arvoisa puhemies

kerola kiinnitti huomiota siihen että tässä valiokunnan kannanotossa kiinnitetään huomiota vain muutamaan asiaan

tähän liittyy koko eläintenpito laajasti niin kuin ministeri anttila kuvaili mehiläisistä alkaen matoihin ja toukkiin saakka jotenka tämä on varmasti myös melkoinen kysymys maa ja metsätalousministeriölle myös resurssikysymys mitkä ovat ne resurssit joilla tämä sitten toteutetaan

valiokunta käsitteli tämän nopeassa aikataulussa kuuli kuitenkin kohtuullisen paljon asiantuntijoita ja näin ollen tässä mietintö on nyt jaettu yksimielisenä

tässähän käytiin aika laaja lähetekeskustelu kun asia oli täysistunnossa ja siellä varsin useaan kysymykseen edustajat kiinnittivät vakavaa huomiota

hallintarekisterit ovat ongelmallisia ja ne lisäävät huonoa läpinäkyvyyttä omistamisessa ja sijoittamisessa ja tässä mielessä niin kuin ed

pulliainen aivan oikein odottaa parempia veroratkaisuja hallitukselta

täällä ei ole eriävää mielipidettä tässä asiassa

voi myös sanoa että on aika kauan jouduttu odottamaan tätä harmaan talouden poiskitkemistä myös aikaisemmilta hallituksilta

omasta puolestani haluan tukea ympäristöministeriä siitä lähtökohdasta että teidän päämääränänne on huolehtia vesien puhtaudesta jätevesien puhdistamisesta ja se on tärkeä asia

kimmo kiljunen aikaisemmin totesi suomikin on sellainen omanlaatuisensa veroparatiisi ja pyrkii vielä aktiivisesti siihen suuntaan

näiden sinänsä tärkeiden ympäristöministeriön lakiesitysten tärkein ominaisuushan pitäisi olla se että ne ovat vaikuttavia

mutta samalla tiedämme että on menossa nykyhallituksen toimesta hallintarekisterivalmistelut jotta myöskin osakkeiden omistajille tulisi tällainen mahdollisuus ikään kuin kasvottomasti omistaa osakkeita ja sitä kautta harmaa talous minun mielestäni kasvaa

se johtuu varmaan noista kesäkuun lopun kiireistä mitä tässä talossa silloin oli

ongelma on se että ihmiset eivät tiedä missä mennään mitä heidän pitäisi tehdä ja siinä on tiedon puute resurssien puute sen tiedon välittämisessä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

mutta on selvä että tämä on asia mihin nyt on kiinnitetty erityisesti huomiota näiden käsittelyprosessien hitauteen ja siihen että asiat ovat ihmisten kannalta pitkään auki ja että perustuslaki on tässä asiassa toista mieltä ja myöskin siihen että suomi on saanut näistä liian pitkistä käsittely ja valitusajoista huomautuksia

tobinin veron tyyppinen verolainsäädäntö on syytä saada aikaan globaalilla tasolla ja vaikka se tavoite on hyvin kaukainen ja epämääräinen saavutettavuuden näkökulmasta niin sitä pitää tavoitella

suurimpien nisäkkäiden tulevaisuudesta tällä planeetalla

tässä todellakin niin kuin edustaja tässä totesi saattohoidetaan akatemiaa

nyt on yksi miljoona

sen pitää olla sen tyyppistä että se käy ihmisten yleisen oikeustajun kanssa yhteen

se olisi globaalisti erittäin tärkeä

suomi on ollut eturivissä ainakin puhumassa veroparatiisien lopettamisesta ja eun sisällä on näitä pikkuparatiiseja sitten isompia vielä ulkopuolella mutta kuitenkin tehdään omaan maahan ikään kuin tällaista pientä sopukkaa ikään kuin tuollaista ekologista taskua johonka pääoman veronkierto sitten olisi mahdollista ja kasvoton omistaminen

lopuksi puhemies todella olemme käsitelleet tämän tyyppisiä hallituksen esityksiä nyt useamman kappaleen tässä viime viikkoina ja on aivan niin kuin täällä jo todettiin selvä että tällä tavalla nämä pienet valtiot pääsevät ikään kuin pois sieltä veroparatiisien harmaalta vyöhykkeeltä ja nämä sopimukset palvelevat niitä valtioita lähinnä pohjoismaiden kanssa tehdyt sopimukset joissa nyt suomikin on mukana

kun nyt eletään tätä kunnallisvaalien alusaikaa niin on tietysti todettava että tämä hallituksen esitys tähtää myös kunnallisvaalirahoitukseen

ja tässä valiokunnan mietinnössäkin mainittu seikkailuturismi joka on lisääntynyt etelämantereella ei ole mikään ongelmaton kysymys

mielestäni olisi paikallaan jos asianomainen ministeri olisi kertomassa miksi näin on tarkoituksenmukaista tehdä

arvoisa puhemies

tämä on opposition yhteinen vastalause siinä ovat sekä sosialidemokraatit kristilliset että vasemmistoliitto

arvoisa puhemies

kysymyksessä on lääkekorvauksiin liittyvä lainsäädäntö jossa ollaan siirtymässä viitehintajärjestelmään eli siihen että kutakin vaikuttavaa ainetta kohden otetaan yksi myynnissä oleva nimike eli preparaatti jonka mukaan kansaneläkelaitos maksaa takaisin lääkekorvausta

nyt sen aiheuttamia vaatimuksia ja ongelmia pyritään myös näiden sopimusten keinoin kaitsemaan ja nimenomaan niin että näiden seikkailuturistien aiheuttamiin ympäristöongelmiin pyritään näillä järjestelyillä etukäteen vaikuttamaan ja siinä mielessä on myös erittäin tärkeätä että sopimus kehittyy

kansaneläkelaitos on äärimmäisen tärkeä instituutio ja käytännön toimija suomessa

olisitteko valmis tuomaan sen asetuksen lain muodossa eduskuntaan

tämä valiokunnan lausumaehdotus joka on liitetty tähän päätösehdotukseen on mielestäni myös maininnan arvoinen

on selvää että ne säästötoimiksi luetut toiminnan muutokset mitä esimerkiksi kansaneläkelaitoksen toimintaverkoston kaventamisessa ja toimipisteiden vähentämisessä on tapahtunut eivät ole tapahtuneet ja toteutuneet ilman että niistä on ollut myös haitallisia seuraamuksia

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys pohjautuu direktiiviin joka on lähtenyt eusta ja joka puolestaan pohjautuu niihin onnettomuuksiin mitä tonavan sivujoilla on tapahtunut

arvoisa puhemies

olisi nyt sitten tärkeätä että eduskunta ja sen valiokunta pystyisi tätä hallituksen esitystä muuttamaan ei saattohoitamaan akatemiaa

nyt kunnallisvaaleissa tietysti ratkaiseva kysymys on se ketkä valitaan päättämään kaavoista

jos toinen vastaavaa ainetta sisältävä valmiste on kalliimpi ja potilas valitsee sen omatoimisesti niin tämä ero sitten jää potilaan maksettavaksi tämän lääkkeen hinnassa

tällä tavalla patoturvallisuutta on haluttu tarkentaa koko eun alueella aivan oikea menettely sinänsä

asemakaava yleiskaava ratkaistaan päätöksenteon osalta kuntien saleissa ja sitten maakuntakaava ratkaistaan kuntien valitsemien toimijoiden kautta ja heidän tekemänään maakuntaliitoissa

sateisuuden lisääntyessä ilmastonmuutoksen seurauksena tulevat paineet tähän suuntaan lisääntymään ja on syytä tarkastella todella vakavasti näiden patojen todellista kuntoa

eli tällä tavalla ikään kuin viitataan se hinta tiettyyn valmisteeseen

keväiset hallitusneuvottelut lähestyvät ja on ilmeisesti niin että siellä tullaan keskustelemaan ministeriöiden työnjaosta

asiaa käsiteltäessä etenkin sen alkuvaiheessa oli vahva epäily siitä että jotkut lääkkeet joutuvat sitten ikään kuin potilaan terveyden näkökulmasta huonompaan asemaan eli potilas ei pysty käyttämään nimenomaan sitä viitehintalääkettä jostakin syystä esimerkiksi yliherkkyys laktoosi erilaisia syitä ja tällöin esitettiin tähän hallituksen esitykseen kriittisiä kysymyksiä ja sitä ei pidetty aivan hyvänä

zyskowicz omalla puheenvuorollaan osoitti ettei hänkään ole aina oikeassa

pitäkäämme siitä kiinni emmekä saattohoida sitä pois päiviltä

kähkösen puheenvuoroon viitaten todella se että tällainen toisen ihmisen hengen pelastanut henkilö joutuu sitten kärsimään vammastaan saamatta mitään vakuutusyhtiön tai muuta korvausta siitä on kohtuutonta

arto autti pitää heti mennään maakuntaan pidoissa näin ollen tämä kysymys on hyvin aktuelli ja tärkeä myös maankäyttö ja rakennuslain aidon toteutumisen vuoksi ettei mennä kabinettiratkaisuihin joissa vaikuttavat vaalirahoitus ja siitä johtuvat velvoitteet ja toisaalta sitten että tavallisen kansalaisen mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöönsä tehtävään päätöksentekoon nimenomaan perustuslain näkökulmasta toteutuu

siellä on maininta että korjausten pitäisi olla energiatehokkaita mutta kuulemisen yhteydessä huomasimme että juurikaan ei ole välineitä eikä resursseja kovinkaan syvällisesti katsoa minkälaisia korjaus ja rakennushankkeita ne ovat

laajemmin voidaan todeta että rakennustarkastus on selvästi jäänyt jälkeen niistä velvollisuuksista ja tehtävistä mitä sillä pitäisi olla ja se heijastuu myös ongelmana kosteus ja homekysymyksissä

oinonen täällä viittasi siihen ovatko kyseessä mahdollisesti sellaiset padot joita ehkä rakennetaan uudelleen ja jos tämä viittaus liittyy esimerkiksi kollajan hankkeeseen jota hyvin kyseenalaisella tavalla nykyhallituksen aikana ympäristöministerinkin tukemana viedään eteenpäin niin tällaisesta asiasta sinänsä ei ole kysymys eikä pidä ollakaan kysymys

tässä julkisten hankintojen kohdalla jotka koskevat tietojen välittämistä on ollut vähän samantyyppinen tilanne kuin hajajätevesiasetuksen kohdalla eli on ollut erilaisia myyjiä liikkeellä on myyty eri toimijoille valtion virastoille laitoksille tuomioistuimille ja muille liikelaitoksille aivan joka kerta muista myydyistä tuotteista riippumattomia yksiköitä ja sitten ne eivät keskenään keskustele

mutta jos ministeri virkkunen mahdollisesti olisi vielä talossa niin olisi hyvä että voisimme esittää hänelle kysymyksiä tästä asiasta

itse painottaisin sitä että maa ja metsätalousministeriöstä pitäisi irrottaa pois nimenomaan erilaiset elinkeinotuet ja myöskin elinkeinoasiat kaiken kaikkiaan eläinten suojelu pois sieltä eläinten hyvinvointi

muuten jatkuu se linja mikä on ollut hallituksen ministereillä viime aikoina että he eivät ole heidän tärkeiden hallituksen esitystensä käsittelyssä mukana eduskunnan täysistunnossa

toisaalta rakennustarkastus tarvittaisiin siihen että rakennukset rakennetaan niin että todellakin niiden energiatehokkuus olisi mahdollisimman hyvä ja sillä tavalla päästäisiin kööpenhaminan tavoitteisiin

tämä on hyvä huomio minkä ed

ymmärrän kyllä tämän ympäristöministeriön kiireen että saataisiin mahdollisimman nopeasti tässä taantuman alkuvaiheessa hankkeita liikkeelle

viitanen teki että hallituksen esitys pohjautuu tähän veronhuojennukseen

mutta nyt kun on päästy siihen että mikäli lääkäri reseptiä kirjoittaessaan selkeästi toteaa että lääke ei kuulu viitehintajärjestelmän piiriin vaan se on annettava potilaalle lääketieteellisistä syistä ilman vaihtoa terveydellisistä syistä niin tällöin potilas saa myös tämän kalliimman lääkkeen kokonaishinnasta korvauksen kelalta ja tässä voi todeta sitten positiivista plussaa hallituksen esitykselle ja sen käsittelylle

veronalennukset suurituloisilla myös ja vastaavat kansaneläkemaksujen poisto työnantajilta ne ovat samaa veropohjan kaventamista

aivan oikein on se että välitetään lähimmäisestä ja ollaan sillä tavalla aktiivisia ja että tämä lainsäädäntö mahdollistaa myös tällaisen aloitteellisen avun antamisen ilman mitään sen tyyppistä ajattelua että jos minulle nyt jotakin käy niin minua ei mikään vakuutus sitten korvaa minun vahinkojani

puhemies

samoin ilmastonmuutokseen sopeutuminen kuuluu ympäristöministeriöön paremmin kuin tähän maa ja metsätalouteen temistä myös ilmastoasiat ympäristöministeriöön eli me tarvitsemme ilmasto ja ympäristöministeriön

lauri oinosen näkökulma tässä asiassa ehkä onkin sitten toinen

olisi varsin hyvä puhemies jos todella eduskunta pääsisi hyvään aikaan prime time aikaan paremmin käsittelemään näitä ympäristövaliokunnan mietintöjä

ministeri anttila on varmasti aikaisemmin joskus pari vuotta sitten tämän asian myös nostanut esiin kahden ministeriön yhdistämisen

aikaa on vähän

siitä on olemassa lakialoitekin useitakin ehkä yksi ainakin täältäkin puolelta salia

lopuksi totean arvoisa puhemies ed